arvoisa puhemies

kun tuli tieto siitä mitkä varuskuntapaikkakunnat lakkautetaan niin me olemme myös ministereinä käyneet joka ikisellä paikkakunnalla ja neuvotelleet ja keskustelleet varuskunnan ja sen alueen ihmisten kanssa ja toimijoiden kanssa siitä mitä voitaisiin tehdä tämän korvaavan työn aikaansaamiseksi

haluan tähän sanoa senkin että eräitä tutkimuksia on tehty siitä että jos peruskoulun varassa olevat nuoret äidit ovat jääneet pelkästään kotihoidon tuen varaan pidemmäksi aikaa niin sieltä pääsy työmarkkinoille on erittäin vaikeaa ne kynnykset nousevat

kaiken lisäksi te esitätte poikkeavaa lainsäädäntöä pakottavaa lainsäädäntöä työehtosopimustoimintaan mikä on tosi harvinainen ja perustaan menevä asia

arvoisa puhemies

niin kuin varmaan tämän päivän uutisista olette voineet lukea nyt erittäin merkittävä osa näistä liittotason sopimuksista on saatu aikaan

yleensä määräaikaiset työsuhteet sitovat molempia osapuolia ja jos määräaikaisessa on irtisanomisehto niin totta kai se voidaan purkaa irtisanomisaikana

tämä visio on minusta hakusessa vai onko hallituksella jo takataskussa tähän selviä vastauksia

varoituksen sanana jo etukäteen

vielä on töitä tehtävänä palvelualoilla lähinnä kaupan sopimuksessa logistiikassa koskien finnairia koskien kuljetusalaa eräitä lohkoja erikseen mutta ehkä ne suurimmat pulmat sopimuksenteon kannalta ovat näillä alueilla ja myöskin postilogistiikan alueella on vielä työmaata koska sillä alalla on aika huono tilanne itellan osalta työllisyysnäkökohtia huomioon ottaen

nyt meidän pitäisi luoda semmoisia malleja jotta me mahdollistamme tulevaisuudessa äitien nuorten äitien olemisen myös työmarkkinoilla

tarkoitus on että nämä varuskuntapaikkakunnat nimetään äkillisen rakennemuutoksen alueiksi ja nämä tehdään sitten yhtä aikaa kaikkien osalta ja ajatus on sitten että varsinaiseen budjettiriiheen syksyllä tätä koskettavat päätökset myös taloudellisessa mielessä tuodaan mikä on siis merkki siitä että se tarjoaa mahdollisuuksia sellaisten korvaavien työpaikkoja tukevien investointien aikaansaamiseksi näille paikkakunnille jotka voivat synnyttää työtä

tähän rakenneohjelmaan sisältyy erittäin merkittävä osa sellaisia toimia jotka johtavat siihen että kun näitä työllistymissuunnitelmia tehdään niitten perään ruvetaan katsomaan vähän tarkemmin

esimerkiksi kalustoyhtiön irrottaminen vrstä johtaa yhtiön kokonaiskilpailukyvyn heikkenemiseen olosuhteissa joissa henkilöliikenne tullaan avaamaan kilpailulle

ymmärsinkö oikein oletteko valmiita kutsumaan työmarkkinajärjestöt yhteiseen pöytään niin että katsotaan mitä voitaisiin vielä tehdä näiden suomen asioitten hoitamiseksi

toinen asia on sitten kehittää joustavia työaikajärjestelyjä joissa tavallaan se jousto ei ole vain tuotannollisista tarpeista käsin vaan perheitten tarpeista käsin ja lasten etua ajatellen

sitten se onko talvivaara strateginen yhtiö

sillä luokittelulla mitä valtion omistuspolitiikassa on meillä on kolme strategista yhtiötä fortum neste finnair ja muut eivät ole siis tässä luokittelussa strategisia yhtiöitä

pitäisin sitä erittäin tärkeänä

arvoisa puhemies

työtön joutuu itse olemaan aktiivisempi

olla tänä päivänä hyvä vanhempi ja hyvä työntekijä yhtä aikaa se on tosi haastava tehtävä ja työelämän pitää joustaa nyt vuorostaan myöskin perheiden tai

arvoisa puhemies

jos tämä ratkaisu niin kuin toivotaan keväällä voidaan todeta kattavaksi ja onnistuneeksi se kertoo myös siitä että tämä sopimusyhteiskunta on toiminut tässä yhteiskunnassa

niin että tämä pitkittyvän työttömyyden hoitamisen koko konsepti tulee tulevaisuudessa olemaan enempi myös tämmöistä kuntavetoista mutta muiden kanssa tapahtuvaa yhteistyötä

minä olen samaa mieltä siitä että toimeentulotuen näkökulmasta kyllä pitää jokaisen nuorenkin olla jonkun viranomaisen tai toimijan kanssa tekemisissä sen suhteen mitä sinun elämällesi kuuluu mikä polku sinulle rakennetaan koulutukseen ja työhön ennen kuin sinä voit mennä vain niin että ilmoitetaan saako toimeentulotukea vai eikö saa

kaikki edellytykset siihen että huomenna voitaisiin tämä ratkaisu allekirjoittaa ovat toki olemassa mutta parempi nyt odottaa huomiseen ja tehdään kovasti töitä että tämä ratkaisu saadaan aikaan

toiseksi näitä muutosturvaan liittyviä toimenpiteitä on jo näillä varuskuntapaikkakunnilla käynnistettykin ja tämä yhteistyö näitten paikallisten työvoimaviranomaisten kanssa on saatu aikaan

samoin te toimiston resurssit ovat nyt hyvin kohdallaan ja siellä muutosturvayksikkö on tehnyt tosi paljon hyvää yhteistyötä myös henkilöstön kanssa

kehitysyhtiön pitää aidosti tuottaa uutta arvoa ja olla omistajuutta luova sekä pääomarakennetta vahvistava yhtiö ei myyntikonttori

sitten tällä viikolla tulee maakuntaliiton toimesta mutta yhteisesti valmisteltuna esitys tämän alueen saattamiseksi äkillisen rakennemuutoksen alueeksi ja näyttäisi siltä että nämä kriteerit täyttyvät hyvin ja kun se esitys tänne valtioneuvostoon tulee niin meidän päässähän on ajateltu että se paikka ansaitsee tämän erityisen rakennemuutoksen alueen statuksen ja tehdään sitten sitä koskevia päätöksiä mahdollisimman nopeasti

eli meillä on siis paikallista yhteistyötä nyt käynnistetty näillä paikkakunnilla sen korvaavan työn etsimiseksi ja valtio omalta osaltaan tekee niitä päätöksiä jotta nämä voitaisiin äkillisen rakennemuutoksen alueiksi nimetä ja luoda edellytyksiä sitten uusien paikkojen syntymiseen

tähän tarvitaan tällaista yhteiskunnan mukanaelämistä ja tukemista niin että se nuori pääsee oikealle polulle eikä elämä vain keskity toimeentulon hankkimiseen

järkevä budjettiesitys ensi vuodelle työllisyyspaketti rakenneohjelma joka on meidän kestävyysvajeemme kannalta tärkeä ja työmarkkinaratkaisut

arvoisa puhemies

pääministeri stubbin hallitusohjelmahan vahvisti sitä käsitystä että itsensä työllistäjien ja pienyrittäjien sosiaaliturva asemaa ja asemaa työmarkkinoilla tulee kehittää ja parantaa ja tätä työtähän tässä on pitkään koetettu jo tehdä ei vielä hyvällä menestyksellä koska nämä ongelmat ovat aika suuria

sdp on vientivetoisen kasvun vauhdittamiseksi esittänyt että selvitetään erityisesti pk yritysten vientiä tukevan valtion erityisyhtiön niin sanotun jalustayhtiön perustamista

sitten pitää arvioida tätä ratkaisua kokonaisuutena siellä on paljon vaikeita yksityiskohtia mutta arvioida kokonaisuutena siihen vaihtoehtoon nähden mikä tässä maassa olisi pakkolakeineen ja sotkuineen syksyllä työmarkkinakentässä

tästä muodostuu semmoinen vahva uskottava kokonaisuus siitä että suomi lähtee paremman talouden ja työllisyyden kehitykseen

minäkin haluaisin ensimmäisenä kiittää tarkastusvaliokuntaa sen puheenjohtajaa erittäin hyvästä työstä ja myös niistä havainnoista joita tämän harmaan talouden torjuntaan liittyy myös niistä myönteisistä asioista joista tekin koette että niitä tässä on kuitenkin tällä hallituskaudella saatu aikaan mutta on myös asioita jotka ovat vielä matkassa ja päätepistettä ei ole ollenkaan vielä saavutettu

perustettava yhtiö voisi koordinoida vientitukien instrumentteja kokonaisuutena tarjota yrityksille kumppanuuksia ja verkostoitumista analyysipalveluja toimia yrityksiä yhteen tuovana jalustayhtiönä

tässä paikallisen sopimisen ajattelussa tultiin sillä tavalla hyvälle tielle että se on osa neuvottelujärjestelmää ei mitään erillistä lakia joka irrottaa paikallisen sopimisen neuvottelujärjestelmästä ja sitä kautta sitä voidaan kehittää

arvoisa puhemies

tämä marssi on aika pitkä

sosiaaliturvaan liittyvät asiat ovat stmn vastuualueella mutta me olemme kuitenkin yrittäneet määritellä työlainsäädäntöön mikä on tämä palkkatyön ja yrittäjyyden välimaastossa olevan itsensä työllistäjän asema ja työlainsäädännön puolella me varmaan saamme siihen ratkaisuja

työmarkkinatukeen on tehty jo aikaisemmin tällainen muutos

halusin palauttaa mieliin että kun tätä eduskuntakautta aloitettiin niin edellisen vaalikauden lopuksi silloinen tarkastusvaliokunta teki erittäin kattavan raportin myös harmaan talouden torjunnasta

arvoisa puhemies

meidän pitää saada parempaa taloudellista kasvua ja se taas edellyttää sitä että me saamme viennin parempaan vetoon me saamme investointeja tähän maahan me pidämme osaamisesta huolta

sdpn eduskuntaryhmä katsoo että valtion tulee sillä osuudella mitä se yhtiöissä omistaa osallistua yhtiöitten päätöksentekoon

mutta järjestää sosiaali ja eläketurva jos takana ei ole työsuhdetta on tosi monimutkainen asia mutta tätäkin työtä on tarkoitus viedä eteenpäin

mutta tähän voi tulla myöskin poikkeuksia siinä tilanteessa että kun suunnitellaan sitä henkilöstön työllistämissuunnitelmaa niin jos käy ilmi ettei pysty ottamaan vastaan töitä terveyssyistä tai työllisyyssyistä niin voidaan tapauskohtaisia poikkeuksia ja harkintoja tehdä te toimiston tasolla

arvoisa puhemies

tämän lisäksi tässä uudessa hallitusohjelmassa toistettiin se että meidän pitäisi päästä pois tämmöisistä nollasopimuksista alipalkkauksesta ja tavallaan tarjota myös osatyöntekijöille lisätyötunteja

valtion omistajuuden ulkoistaminen sellaisten niin sanottujen hallitusammattilaisten kohdalle joilla ei ole sydän ja ajatus valtion etujen ajamisessa ei ole järkevää

on selvää että kenenkään tässä maassa ei pidä tehdä orjapalkalla työtä ei myöskään opiskelijoiden mutta yhtä lailla on tärkeätä että me kehitämme näitä pelisääntöjä

itse asiassa se arvio muodosti nyt tämän istuvan hallituskauden harmaan talouden torjunnan pääviestit

minä olisin vielä toistanut sen kysymyksen että eikö olisi hyvä rakentaa semmoinen jämäkkä uskottava kasvun elinkeinopolitiikka ja työllisyyden erityisohjelma sinne kainuun alueelle ja sitä rahoitusta etsittäisiin yhdessä

parasta aikaa me valmistelemme palkattoman työn pelisääntöjä joita aika paljon tähän harjoitteluun ja työelämätutustumiseen liittyy että tehdään ero siinä mikä on opiskelua ja siihen liittyvää harjoittelua ja mikä on sitten työtä josta hankitaan toimeentuloa

sieltä poimittiin erittäin iso määrä hallitusohjelmaan harmaan talouden torjuntaohjelmaan niitä asioita joita silloin koettiin tärkeiksi ja niitä on lähdetty viemään eteenpäin

ei ole vielä kovin hyviin tuloksiin päästy työmarkkinajärjestöjen kanssa mutta työtä jatketaan

minusta tässä mielessä se perusidea on se että jokaisen nuoren pitää käydä vähintään toisen asteen koulutus jotta pärjää tulevaisuuden työelämässä

tämän poliisitoimen resurssien käytännön järjestely on tietysti sisäministeriön ja ministeri räsäsen vastuulla ja hän varmaan voi kertoa miten tässä työssä on onnistuttu

kysymys oli erittäin aiheellinen ja tarpeellinen ja koetetaan ponnistella tässä asiassa

minä toivon että nyt käy samalla tavalla sillä tämä matka on kesken

rakennusalan osapuolet ovat tehneet hyvän konseptin joka lähtee perehdyttämisestä työkokeilusta harjoittelusta ja sitten osa aikaisen työn portaittaisesta etenemisestä

totta kai meidän pitää miettiä mitä toimia voidaan tehdä jos nämä määrärahat eivät ole siihen riittäneet miten heidän työllistämistään voitaisiin tässä työllisyyspoliittisessa putkessa myös edistää

tämän lisäksi tämä nuorten yhteiskuntatakuu joka on nyt kehysriiheen mennessä tarkoitus valmistaa sen ehdotukset pitää sisällään monia hankkeita ajatuksia siitä miten me saadaan se ensimmäinen työpaikka tai harjoittelupaikka koulutuksen jälkeen nuorille jotta ne nuoret eivät syrjäydy

tämä on vakavin syrjäytymisen riski tässä yhteiskunnassa pitkittyvän työttömyyden kautta aiheutuva syyrian ja tämä kysymys on tällä erää käsitelty syrjäytyminen

toinen asia on se että tämä ikään kuin aikaikkuna syksyyn vuodenvaihteeseen jätettiin sen takia että jos löytyisi uutta ankkuriomistajuutta ja muut edellytykset täyttyvät

se vaatii pitkäjänteistä yli vaalikausien ulottuvaa työtä jota pitää sinnikkäästi tehdä

he ovat samanlaisia työttömiä kuin muutkin ja heitä pitää palvella samalla tavalla

hallitus on tuomassa työkokeilun osalta eduskuntaan esityksen tilanteesta jossa työkokeiluun voisi osallistua vaikka olisi lomautuksia ja irtisanomisia

mutta nyt jos meillä on vähänkin sydäntä näitä ihmisiä kohtaan niin tämä aikaikkuna aika on myös tärkeä sille että vaikka se sulkeutuukin on ihmisillä aikaa hakea koulutusta ja työtä ja käyttää tämä puoli vuotta myös sen etsimiseen

se vaatii parempaa koordinaatiota eri ministeriöiden ja toimijoiden kesken niin kuin tässä raportissa halutaan korostaa ja vaatii sitä että osataan erottaa kuitenkin isommat ja pienemmät asiat ja että nämä hankkeet eivät puuroudu

mutta on myös tehty yritysostoja osakepääomasijoituksia ja on myös torjuttu valtausyrityksiä valtionyhtiöitten osalta

se on totta että maahan muuttaneiden työttömyysaste on kolminkertainen kantaväestöön nähden ja sen puolittaminen on haasteellinen tehtävä niin hallitukselle kuin kunnillekin

olennaista jatkossa on jos tuloutuksia mietitään että käytetään niitä myös tutkimukseen ja tuotekehitykseen juuri lipposen hallituksen aikana panostettiin erittäin paljon näihin asioihin

mutta sitten kun me menemme palkkatukimuotoiseen tukeen niin siinähän pelisäännöt ovat ne että silloin ei voi määräaikaisessa tai osa aikaisessa työssä ottaa toisia jos on lomautettu ja irtisanottu jos on etuoikeus palata takaisin töihin

senkin takia sitä aikaikkunaa nyt tarvitaan

hallituskauden aluksihan haluttiin myös poliittista roolia korostaa ja tämän asian merkittävyyttä sillä tavalla että perustettiin harmaan talouden ministeriryhmä joka on istunut tehnyt työtä aika ahkerasti ja sen tehtävä tietysti on ollut yrittää sitä koordinaatiota tehdä mutta yhdyn kyllä siihen arvioon että me tarvitsemme parempaa koordinaatiota tulevaisuutta silmällä pitäen

se mitä me olemme nyt tehneet tässä asiassa on että me olemme lisänneet koulutuspaikkoja työvoimapoliittista koulutusta maahanmuuttajille koska se kotouttamisen juureva tapa on niitä on vain kolme kielitaito koulutus ja työ

kun puhutaan meidän tämän hetken työttömyydestä niin kannattaa kiinnittää huomiota siihen että sen vakavin puoli on se että työttömyys pitkittyy

arvoisa puhemies

mutta tähän kohtaan tulee muutos joka helpottaa työkokeilun kautta tulemista työpaikalle vaikka olisi lomautuksia ja irtisanomisia

meille on tärkeätä että noudatetaan palkitsemisessa kolmea periaatetta

näitä mahdollisuuksia meidän pitää tarjota maahanmuuttajille nähdä näissä maahanmuuttajissa tämmöinen meidän yhteiskunnan vahvuus eikä mikään riski tulevaisuuden työelämässä

suomella on ollut historiallisesti kaksi vahvaa kykyä ratkoa yhteiskunnallisia asioita

arvoisa puhemies

nämä syytöksethän ovat erittäin vakavia ja niitä nyt tutkitaan ja katsotaan niiden tutkimusten tulokset ja reagoidaan sitten niihin

kehysriiheen me olemme tuomassa konkreettisia ehdotuksia siitä että me voisimme tehdä tukevampaa kotouttamispolitiikkaa perustaa kotouttamisen osaamiskeskuksen joka tukee ja antaa palveluja myöskin tähän kotouttamistyöhön

se johtuu siitä että elinkeinoelämä työmarkkinajärjestöt kaikki ovat olleet sitä mieltä että nyt näitä talkoitamme tarvitaan tässä yhteiskunnassa

uudistustyömme rakentajat ovat olleet parlamentaarinen demokratia ja sitä vahvistava sopimusyhteiskunta

arviointityössähän laskettiin että tämä luku olisi ollut vähän pienempi ja se liittyy just siihen että työttömyyseläkejärjestelmä muuttui työttömyysturvaputkeen ja siinä on laskennallisia syitä

kaupan alalla kysymystä kesäharjoittelusopimuksesta ei ole saatu uudistettua sen sijaan hotelli ja ravintola alan osalta kylläkin

kyllä nämä nuoret te toimiston palveluja saavat ja ovat sinne tervetulleita

he ovat itsenäisiä yrittäjiä tai sellaisiksi heidät koetaan ja silloin tavallaan nämä työaikasäädökset vuosilomasäädökset työsuojeluun liittyvät säädökset eivät suoraan heitä koske eikä niihin liittyvä valvonta kun he ovat siis itsenäisiä ammatinharjoittajia

annan arvoa sille että hallitus on myös ottanut ohjelmaansa tämän parlamentaarisen valmistelutyön kehittämisen strategisten omistajapolitiikan linjausten aikaansaamiseksi

kysymys tässä uudistuksessa on vain siitä että jos sinulta puuttuu koulutus on tärkeätä että sinä pyrit siihen koulutukseen koska se on sen nuoren pitkän aikavälin tulevaisuus

ensinnäkin oppisopimuskoulutukseen ja myös nuorten peruskoulutusmuotona panostetaan nyt erittäin paljon pitkästä aikaa rahallisesti ja tiedätte näitä hankkeita jotka nyt ovat menossa ja luodaan semmoinen malli että oppisopimuskoulutuksessa on tämmöinen vaihe joka ei ole työsuhteinen vaihe ja sitten vasta tulee oppisopimuspohjainen työsuhdevaihe

minua askarruttaa tässä ajassa miten historiatonta ja vähän tulevaisuuden toivoa antavaa viimeaikainen yhteiskunnallinen keskustelu on ollut

nyt pitää erottaa tämä harjoittelusopimus ja kesätyö sen takia että kaupan alan sopimuksissa on erikseen myös koululaispalkka varsinaisen kesätyön palkan määrittelyt ja se toimii näissäkin olosuhteissa

mutta yhtä lailla tämä ongelma on erittäin suuri joten kaikkien toimenpiteiden joita meillä koetetaan tehdä pitää keskittyä siihen että kukaan ei pitkittyvän työttömyyden kautta tästä yhteiskunnasta syrjäydy

viisumilupakäytännön kautta he tänne tulevat